huvipuistoja voidaan rakentaa lisää mutta hiljaisia ja monimuotoisia metsiä ei

kuluttajat vaativat aivan aiheellisesti elintarvikkeiden jäljitettävyyden parantamista

ympäristövaliokunnassa on käsitelty asiaa

olemme todenneet että joustojen käyttöönotto ei lisää laitosten päätöjä nykytilanteeseen verrattuna vaan polttolaitokset noudattavat voimassa olevaa ympäristölupaansa annetun luvan mukaisesti

eun ja usan välisen vapaakauppasopimuksen toteutuessa on pyrittävä siihen että vaatimukset ovat yhdenmukaisia atlantin molemmin puolin

joustot tarkoittavat sitä että polttolaitosten normaalia investointisykliä voidaan seurata eli suomeksi teollisuudelle ei koidu kohtalokkaita investointitarpeita etuaikaisesti

talousvaliokunta on laatinut kattavan mietinnön aiheesta ja kuullut useampia valiokuntia jotka ovat antaneet asiasta lausunnon

saastuminen eroosio vesipula ilmastonmuutos ja sen myötä leviävät tuholaiset ja taudit sekä lisääntyvä lihankulutus pahentavat entisestään tilannetta

säästöt ovat näin ollen jopa satoja miljoonia euroja

ympäristövaliokunnassa käsittelemme asiaa ja lausunnossamme muistutamme että päästöjen vähentämiskustannukset on yleisesti arvioitu huomattavasti pienemmiksi kuin hallitsemattomasta ilmaston lämpenemisestä seuraavat menetykset

esimerkiksi pekingissä kiinassa ilma alkaa olla niin saastunutta että sairastuvuuden takia yritysten sijoittuminen alueelle pienenee ja kustannukset yhteiskunnalle sitä myötä kasvavat

he olivat lausunnossaan siis samalla linjalla kuin esimerkiksi energiateollisuus ja metsäteollisuus eli näin ollen olemme aivan oikealla asialla ja rustot

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietin mutaisen lakiehdotuksen joustot kannattaa ottaa käyttöön

pääpaino suomessa on kiinnitettävä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin cleantechiin tuulivoimaan hajautettuun pientuotantoon ja niin edespäin

toki on ihmisiä jotka terveytensä tai sairautensa vuoksi joutuvat tekemään valintoja ja se on toki hyväksyttävää niin kuin tässä aikaisemmin ovat esimerkiksi allergiatapaukset tulleet ilmi

joillekin energian vienti tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla ikään kuin väärää vientitoimintaa se liittynee ydinvoimakeskusteluun

kouluruokailu on suomalainen menestystarina

lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa päästään merkittävästi suurempiin ympäristöhyötyihin kuin pelkästään parantamalla rakennusten energiatehokkuutta

ympäristövaliokunnassa olemme perehtyneet puurakentamiseen ja sen nykytilaan ja ainakin oma käsitykseni on se että asian suhteen ollaan menemässä oikeaan suuntaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti

muutos aiheuttaa tietysti pelkoa mutta muutoksen välttäminen se vasta pelottavaa onkin

jos olen ymmärtänyt oikein terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja vähennetään vanhainkotipaikkoja vähennetään ja siirrytään kohti inhimillisempää ryhmäkotia tehostettua palveluasumista ja kotiin tuotavia palveluja

arvoisa herra puhemies

tässä tynkkysen aloitteessa on hyvä lähtökohta ja pidän sitä oikein kannatettavana

kun vanhuspalvelulaki tuli voimaan siellä ehkä hieman liian vähän mainittiin ulkoilu ja kuntoilu itse asiassa ulkoilu kaksi kertaa kuntoilu nolla kertaa

ajattelen niin että kun tiedämme tämän miten esimerkiksi meidän äänestysaktiivisuus on kehittynyt viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä eli tämä laskeva trendi on ollut ja äänestysprosentit huolestuttavan alhaisia niin näkisin niin että kaikki keinot jotka edistävät demokratiaa ovat hyviä ja kannatettavia ja kaikki sellaiset keinot jotka lisäävät kansalaisten tunnetta siitä että päätöksentekoon voi vaikuttaa lisäävät varmasti demokratian uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä

olenko ymmärtänyt oikein ja onko käsitykseni oikea että nyt tässä tehtävällä rakennemuutoksella varmistetaan se että vanhukset pääsevät entistä suuremmalla todennäköisyydellä ulkoilemaan ja liikkumaan näissä hoitopaikoissa

ainakin siinä alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä kannattaa huomioida sivistysvaliokuntaa lausunnonantajana koska kulttuuri ja sitä kautta festarit ja kulttuuritapahtumat kuuluvat olennaiselta osaltaan sivistysvaliokunnan rooliin

ja jos tätä uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä ei ole niin se saattaa johtaa ja johtaakin ulkoparlamentaariseen toimintaan väkivaltaan kaikennäköiseen häiriökäyttäytymiseen josta on sitten omat murheensa

alkon tarjonnasta nostan vielä sen esille että alko on lisännyt huomattavassa määrin alkoholittomien tarjontaa hyllyillään ja hyvään alkoholikulttuuriin kuuluu myös alkoholittomien juomien saatavilla pitäminen

tilanteet muuttuvat uusia asioita uusia arvoja nousee

pelkästään tietoisuus siitä että esimerkiksi uuden puolueen perustaminen on mahdollista ja tällainen sähköinen menettely on mahdollista on yksi keino madaltaa sitä demokratian kynnystä

mutta kysyntä lisääntyy kun tarjontakin lisääntyy

tämä on sellainen seikka mikä alkossa on hoidettu erityisen hyvin nykyään

ja keskustelu on päätynyt asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päivä yhdestoista sija huimien ostoehdot täyttä mietintö pannaan pöydälle kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen ykssa eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista

meillä on operatiiviset joukot alueelliset ja paikallisjoukot

miten nämä lisääntyvät kertausharjoitusvuorokaudet jakaantuvat näiden kolmen joukon kesken

minä uskon että tällä on erittäin suuri merkitys palvelusmotivaatioon haluun palvella puolustusvoimissa tehdä sitä arvokasta työtä reserviläisenä ja osallistua koulutukseen

on näet muistettava ettei mikään yritys ole vaikeampi alkaa vaarallisempi suorittaa ja epävarmempi tuloksiltaan kuin uuden järjestelmän voimaan saattaminen

uudistaja saa vastaansa kaikki ne joille vanha olotila oli edullinen ja nekin joita uusi voisi hyödyttää ovat sen laimeita puolustajia

lopulta asia hyväksytään itsestäänselvyytenä

kuntauudistus on iso asia

arvoisa puhemies

uudistaja eli ministeri virkkunen on kuntakeskustelussa saanut vastaansa kaikki ne joille vanha olotila on edullinen

mitä tälle asialle aiotaan tehdä

ministeri virkkuselle toivotan voimia

viime vuonna ministeriaitiosta kuulimme ministerin lupaavan että selvitetään mahdollisuudet virolaisten kollegojen kanssa siihen että alkoholin hintaa ja verotusta maidemme välillä voitaisiin harmonisoida ja koordinoida

uudistajan ura politiikassa on raskas ja vaativa

arvoisa herra puhemies

selonteko antaa kattavan ja ymmärrettävän kuvan turvallisuuteemme vaikuttavista tekijöistä

tavoitteemme on turvata itsenäisyytemme ja alueellinen koskemattomuutemme parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta

arvoisa herra puhemies

maahanmuuttajataustaisten työttömyysprosentti on noin kolminkertainen kantaväestöön verrattuna ja nuorten syrjäytymisriski kantaväestön nuoriin verrattuna noin viisinkertainen

kysymykseni on ministerille

onko ministeriössä perehdytty japanin malliin jossa väestörakenne on hyvin samankaltainen kuin suomessa mutta politiikka on ollut hyvin pidättyväistä maahanmuuton suhteen

nato jäsenyyshakemuksemme koetaan venäjällä provosoivana

arvoisa herra puhemies

selonteko antaa kattavan kuvan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä

se huomioi esimerkiksi väestönkasvun pakolaisuuden ilmastonmuutoksen kyberturvallisuuden terrorismin talouden painopisteen siirtymisen euroopan ja yhdysvaltojen ulkopuolelle sekä uskonnolliset ja muut ääriliikkeet

herra puhemies

kansanäänestyksestä on keskusteltu

suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat suomen itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen

kansanäänestys on monella tapaa ongelmallinen

yhteydet matkailuun hotelli ja ravintola alaan ovat selviä kuten esimerkiksi sipilä täällä rakentavasti aikaisemmin sanoi

mitä äänestyksessä ylipäätään kysyttäisiin

puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalien laaja vanheneminen vuosikymmenen puolivälistä alkaen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa tulevaisuudessa

pitääkö suomen kieltäytyä sotilastukikohdista